en minä nyt hirveästi syyllistä velanotosta rkptä koska rkphän tunnetusti on aina hallituksessa niin että sillä ei pysty selittämään kovin paljon asioita

kokoomus siihen ei kyennyt ja ymmärrän että se ei ollut resurssien puitteissa mahdollista viime vaalikaudella paitsi viimeisenä vuotena saitte aikaiseksi sellaisen esityksen jota kutsuitte vaihtoehtobudjetiksi

pankkien vastuun täytyy olla mukana tässä

kun presidentti halonen kehottaa kansalliseen yhteisymmärrykseen ja me esitämme neuvotteluja hallituksen kanssa ja te sanotte ei niin kumpaa presidentti halonen mahtoi tässä arvostella

ravi yrittää siirtää keskustelun siihen mitä demarit ateenassa ovat tehneet sen sijaan että puhuttaisiin siitä mitä suomen hallitus täällä tekee mikä valtuus sillä on suomen eduskunnalta

ja tähän meidän vaihtoehtobudjettilinjaukseemme joka on siis joka ikinen vuosi tehty josta voi katsoa mitä olemme esittäneet on kuulunut vastuullisesti myös tasapainotuspuoli mistä tuloja hankitaan

te olette lisäämässä velkaa ette vähentämässä sitä

arvoisa edustaja täällä on samat säännöt kaikille

no joo mutta kun siihen kuuluu tämä windfall vero joka on tosi tärkeä asia koska se olisi ottanut sitä ylimääräistä tuulen tuomaa etua voittoja jotka ovat energiayhtiöille kertyneet koko yhteiskunnan käyttöön kun se hyöty tulee yhteiskunnan päätösten tuloksena eli sen tuloksena että tulee hiilidioksidipäästöille hinta

oliko edustaja kivelällä tähän vastaus

en puhuisi tästä jos te olisitte nyt esittämässä semmoista budjettia joka ensi vuonna ottaisi vähemmän velkaa kuin tänä vuonna mutta ei

siis tässä salissa vallitsisi aika iso yhteisymmärrys siitä että veropolitiikan suuntaa pitää kääntää eikä jatkaa näillä ministeri katainen teidän vankkureillanne

on kyllä mielenkiintoista kuunnella tätä ministereiden kannanottoa kun te jatkuvasti vähättelette täällä toisten tietoja osaamista puhutte abc kursseista ja suhtaudutte siis todella alentuvasti eduskunnassa käytettyihin puheenvuoroihin

te joudutte tähän kierteeseen koska te ette satsaa työllisyyteen vaan te leikkaatte työllisyysmäärärahoja ettekä tee mitään todellisia toimia jotka auttaisivat tänä tai ensi vuonna

sen jälkeen sitten demarit ovat pyrkineet katsomaan että kun on ongelmatilanne yhteiskunnassa niin sitten myös pääoman omistajatkin ovat jossain osuudessa talkoissa mukana ettei kaikkea panna työssä käyvien maksettavaksi tai nykyäänhän pannaan yhä enemmän eläkeläisten maksettavaksi myös

ja ilokseni olen todennut että keskustan pekkarinen on tässäkin asiassa ollut meidän linjoillamme mutta totean että hänen voimansa eivät näköjään kokoomuksen kanssa riitä aikaansaamaan tätä windfall veropäätöstä

seuraavaksi puhujalistaan

haluaako ministeri vastata nyt vai myöhemmin

on vielä kerran syytä sanoa siitä kreikka päätöksestä että saksassa sovittiin selvästi niin kuin teidän jakamanne paperi osoittaa että saksalaiset pankit ja sijoituslaitokset sitoutuivat siihen että he pitävät rahansa siellä kreikassa eivät ota niitä pois sitä myöten kun saksan valtio laittaa sinne lisää rahaa ja lisäksi lupasivat olla mukana rahoitusjärjestelyssä jolla kreikkaan voidaan kanavoida lisää tukea

sitten seuraavaksi edustaja kerola ja sen jälkeen valtiovarainministerin vastauspuheenvuoro

joten kun nyt puhutaan sitten pääomaverotuksesta niin täytyy vain sanoa niin että kun sanotaan että meillä on talkoot käynnissä niin kysymys tietenkin on että ovatko nämä talkoot

semmoista ratkaisua suomessa ei tehty ja te jopa kieltäydyitte keskustelemasta siitä

arvoisa puhemies

se on hyvä asia ja sen takia me olemme toivoneet että pääministeri selvästi huippukokouksessa sanoisi että me haluamme pankit vastuuseen ja suomi ajaa tätä linjaa eikä hyväksy että muiden valtioiden velat ovat puhemies antoi puheenvuoron seuraavalle puhujalle

te sanoitte siinä että vähemmällä enemmän

nyt voidaan hyväksyä tai kenesemmassa käsittelyssä keskustelu

mutta haluanpa nyt nähdä ja uskovatko kaikki keskustalaiset täällä ja tuolla maakunnissa siihen että kun vr lopettaa poikittaisliikenteen niin palvelu tulee paranemaan

eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyssä

vai onko teillä oma setelipaino siellä sahalla myös käytössä tämän rahoittamiseen

matka

yksi jo kaksikymmentäkuusi kaksikymmentäkahdeksan hylätä lakiehdotukset dr

nyt se yllätys on että me emme aio tätä linjaa hyväksyä vaan tulemme tekemään tälle oman vaihtoehdon joka tullaan sitten ensi viikolla kertomaan kun olemme keskiviikkona viikon päästä tässä salissa puhumassa oppositiopuolueiden vaihtoehdoista

tai uskovatko sitä länsi uudellamaalla olevat siuntiolaiset jotka tekivät asuntoratkaisunsa sen varaan että he saavat junaliikenteen kun sitä mainostettiin ympäristöystävällisenä ratkaisuna

eduskunta pysyä ensimmäiset esittelyssä tekemässä päätöksessä kahdenkymmenenseitsemän lakiehdotuksen hylkäämisestä oikeusjutun joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

ja te itse kerroitte kenelle se hyöty menee

melkein osui maaliin

toivon että silloin sitten edustaja kankaanniemi näkee että tälle politiikalle on vaihtoehto jossa verorasite jaetaan vähän oikeudenmukaisemmin jossa otetaan hiukka enemmän niiltä joilla on tässä lamassakin paremmin olot ja silloin ei tarvitse tehdä näitä teidän ikäviä leikkauksianne

kun te puhuitte että kun sieltä leikataan rahaa niin rupeavat innovaatiot loikkimaan eteenpäin tuore tekesin selvitys kertoo että nämä teidän nykyiset leikkauksenne johtavat siellä yli tuhannen hengen vähennyksiin mikä tarkoittaa sitä että keksintöjä voidaan ottaa vähemmän vastaan ja niitä syntyy vähemmän

keskustan

osaa niistä niin kuin koulutusleikkaukset esimerkiksi tai nämä aika julmat eläkeläisiä ja pienituloisia koskevat kuntien asiakasmaksujen korotukset ei tarvitse tehdä silloin kun otetaan myös niiltä joilla on aika hyvin kuten korkeita pääomatuloja saavat tai sitten tämä finanssisektori joka on ollut suomessa pitkään hyvin aliverotettu

kuuntelin tänään mielenkiinnolla kyselytunnilla ministeri stubbia kun hän ilmoitti että miljardi euroa on tulossa veronalennuksia miljardi euroa

eduskunta hyväksyisimmässä käsittelyssä sultan toteutuakin

turku nuorten listalla puhdistukset viidestoista puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle cosmos ensimmäinen marraskuuta kuluvaa vuotta pidettävä pääsystä tämä hyväksyttäneen kaksi t

jos on niin pyydän edustajia nousemaan ylös ja painamaan v painiketta

samoin toinen tapa verotuksen kuudennentoista seitsemäntoista sivu suun d e

edustaja tolppanen puuttui ihan tämän kysymyksen ytimeen kun hän sanoi että pelätäänkö täällä että työehtosopimukset enää ei ole voimassa että eikö ole luottamusta niihin

omistus ja tytöt kahdeksastoista sijan tosin

lopuksi siis sanon että niin kauan kuin tämä eläkeläisten veroero joka nyt ilmeisesti tullaan luomaan säilyy niin kauan tulen tästä puhumaan kunnes hallitus on valmis tämän korjaamaan

nurmes nostojen tuottaminen tupan ylle cosmos

mutta siitä he sopivat että saksalaiset pankit ja sijoittajat pitävät tilinsä kreikassa tämän paperin te jaoitte ja toisaalta saksalaiset pankit sitoutuivat siihen että he ovat mukana tämän lisärahan kanavoinnissa ottavat siitä oman osuutensa

tämä

ja uskon että niin kuin kävi eläkeläisten asumistuen kohdalla paine tulee niin korkeaksi että vielä tulee sanomaan edustaja kankaanniemikin että kyllähän tämä muutos oli täysin välttämätön nyt aika on kypsä ja me olemme tätä oikeastaan aina toivoneet

merikeskus luova kynnys tulla päiväkeskuksen kolmososio konsertto on myös puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan jolle talousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto

tämä kehyskeskustelu on sillä tavalla tärkeä että silloin kun tämä rahoitusratkaisu muutettiin käytiin iso keskustelu siitä onko siirryttäessä lupamaksusta tähän uuteen yle veroon varmaa se että tämä rahoitus on sillä tavalla riippumaton että kulloinenkin hallitus ei ryhdy sitä peukaloimaan

nyt tulee yrittäjiä älkää nyt yhtään naureskelko tulee yrittäjiä jotka sanovat että he eivät halua että hallitus tulee sotkemaan sen heidän työpaikkansa ilmapiirin että heidän pitää ensin antaa jotain ja sitten ottaa pois

arvoisa puhemies

mutta se varsinainen iso linja koskee kuitenkin euroopan unionin merkitystä suomen turvallisuudelle ja unionissa tehtävien ratkaisujen ja meidän itse nyt tekemiemme ratkaisujen merkitystä omalle tulevaisuudellemme

tästä on tulossa yksi tapa ennemminkin kiusata ihmisiä omakotitalojen asukkaita niitä joilla on autotalli tai niitä joilla on varasto kuin tehdä todellista energian säästämistä

värikäs lovartömistä pöyristyksen kolmastoista sija puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan sekä ulko ja turvallisuuspolitiikkaa koskevalta osalta ulkoasiainvaliokuntaan

nyt me olemme nähneet että ikävä kyllä tämän kehyskeskustelun kautta sitten avataan kuitenkin tämä rahoituksen peukalointi ohi eduskunnan ja ohi kansanvaltaisen päätöksenteon täällä

siltä kannalta katsoen se linja jonka edellinen asuntoministeri viitanen viime kaudella otti olisi ansainnut johdonmukaisen linjan tältä hallitukselta ja tältä eduskunnalta eli että suomi pyrkii kokonaan eroon näistä tarpeettomista vanhojen omakotitalojen energiatodistuksista

se edelleenkin jatkaa kehyksen ulkopuolella

ranska teki suuren palveluksen unionin kehitykselle ja unionin omalle itseluottamukselle aktivoimalla eun perussopimuksen mukaisen avunantomenettelyn

lopuksi sanon vielä sen että kiitän edustaja kivelän puheenvuoroa

se on tärkeää että hallituspuolueiden riveistä voidaan sanoa rohkeasti tässä asiassa mielipide